julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suomessa on kymmeniä karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia joita heidän kotimaansa ei suostu ottamaan vastaan

nimittäin sen harjoittelun on oltava säännöllistä aivan niin kuin ministeri haglund painotti ja hornet lentäjiemme on todellakin uusittava tämä ilmatankkaussertifikaattinsa joko puolen vuoden tai vuoden välein riippuen lentäjän kokeneisuudesta ja uusiminen on koko lailla kallista touhua semminkin kun suomella ei itsellään tätä ilmatankkauskykyä ole

voisi kuvitella että tätä voisi käyttää vipuvartena suomen ja vietnamin välisissä neuvotteluissa kuten esimerkiksi edustaja zyskowicz taannoisessa tähän asiaan liittyneessä keskustelussa eduskunnassa huomautti sillä sekään ei ole suomalaisen yhteiskunnan etu että joutuisimme pitkän ajan näitä karkotettuja pitämään säilössä jos tämän käsittelyssä olevan lakialoitteen mukaisesti sellainen laki voimaan tulisi

mutta nyt perussuomalaisten ansiosta tai ei vähiten perussuomalaisten ansiosta tai miten vain islannissa on tarjolla tällä pitkällä siirtolennolla mennen tullen ilmatankkausta ja myös harjoituksissa

puolustusministeriö onkin tehnyt hyvää työtä tämän harjoituksen kunnollisen harjoituksen järjestämisessä ja siitä kiitos ministerin kautta eteenpäin välitettäväksi

jos arvoisa puhemies sallii vielä niin vastaan edustaja karille sen verran että kysyn häneltä

onko mielestänne ruotsi halukas puolustusliittoon suomen kanssa

arvoisa puhemies

ministeri haglundilta haluan kysyä nato optiosta

todellisuutta sen sijaan on että suomi on jo nyt nato yhteensopivampi kuin eräätkin uudet nato maat tämä tiedoksi edustaja lapintielle

kyseessä on fakta ei mielipide

kriisin alla on turha kuitenkaan jäsenhakemusta lähettää

nato optiota ei ole ja on vain tosiasioiden tunnustamista sanoa tämä ääneen vai miten arvoisa puolustusministeri näkee tilanteen

arvoisa puhemies

edustaja niikko on mielestäni lakialoitteensa kanssa oikealla asialla

rikoslainsäädäntöä on kehitettävä muun muassa viimeaikaisten julkisuudessa olleiden tapausten takia joista edustaja niikko puheenvuorossaan kertoi

rikoslakimme epäkohta on että ehdottomaan määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tuomitun vangin hyvin harvoin tarvitsee suorittaa koko rangaistustaan kalterien takana

aloitteen tarkoitus on rajoittaa törkeissä rikoksissa tätä rikollisille perusteettoman suopeaa sääntelyä ja tehdä heille tuomituista rangaistuksista todellisia rangaistuksia

väitän että tämä vastaa suomen kansan oikeustajua paremmin kuin nykysysteemi ja siksi toivonkin menestystä edustaja niikon lakialoitteelle

lakisääteisen asevelvollisuuden suorittamisesta ei pidä rangaista eläketurvan menetyksellä

niiden ajalta ei nykyisen lainsäädännön nojalla kartu eläkettä jollei palveluksen aikana ole työeläkevakuutettavia työansioita

tuolloin eduskunta edellytti hallitusta ryhtymään toimiin varusmiespalvelusajan ottamiseksi huomioon eläkkeen määräytymisessä

arvoisa puhemies

yleisellä asevelvollisuudella on suuri merkitys paitsi koko suomen uskottavan ja kustannustehokkaan puolustamisen myös kansallisen yhtenäisyyden kansakokonaisuuden kansalaiskunnon ja kansanterveyden kannalta

palvelus auttaa varusmiehiä itsenäistymään ja totuttaa heidät arjessa ja työelämässä tärkeisiin taitoihin kuten aikaisiin herätyksiin ohjattuihin aikatauluihin ja esimiehen kanssa toimimiseen

näiden taitojen ja sotilaspassin lisäksi palveluksen suorittaneet saavat ylpeyden kansalaisvelvollisuuden suorittamisesta armeija ajan muistoja ja ystäviä sekä sellaista korvaamatonta moraalista ryhtiä joka osaltaan auttaa heitä löytämään paikkansa yhteiskunnassa

varusmiesten ottaminen eläkejärjestelmän piiriin olisi kansalaisvelvollisuutensa kunnialla suorittavia kohtaan oikeudenmukaista ja se vahvistaisi yleistä asevelvollisuutta

arvoisa puhemies

edustaja reijonen siteerasi osuvasti puolustusvoimain komentajan lausuntoa siitä ettei puolustusvoimilla itsellään ole mitään vimmaa supistaa itseään

puolustusvoimauudistus on itse asiassa suuri leikkausohjelma suurin sitten jatkosodan päättymisen

se vahingoittaa suuresti itsenäistä puolustuskykyämme ja kun on ministeri wallinin viimeperjantaisen tunnustuksen myötä käynyt selväksi että uudistusta on kielipoliittisesti näpelöity on se pakko avata uudestaan kokonaisuudessaan ei ainoastaan dragsvikin osalta

mitä tulee ministeri wallinin poissaoloon täältä totean vain rkpn edustajille että ministerin tiedotustilaisuus on vasta alkamassa se alkaa minuutin kuluttua

hankkeen kokonaishyötyä valtiolle on kuitenkin syytä epäillä kuten lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssäkin useammassa puheenvuorossa kävi ilmi

arvoisa puhemies

tavoitellut miljoonien eurojen säästöt revitään henkilökustannuksista eli purun työntekijöiden selkänahasta

yksi ongelmista on tämä vastenmielinen kulttuurinen tapa tyttöjen sukupuolielinten silpominen ja on oikein että tämä järjetön tapa on kriminalisoitu rikoslaissa

yhtiön työntekijät siirtyvät noudattamaan työehtosopimusta jonka työehdot ovat valtion nykyisiä sopimuksia huomattavasti heikommat

edustaja nylander ehdottaa lakialoitteessaan että silpominen kriminalisoitaisiin omana säännöksenään nimikkeenään rikoslakiin

tämä on palkkadumppausta ja tämä on valtiolta huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja tällaista väärää politiikkaa siis sdp ja vasemmistoliitto ajavat hallituksen porvaripuolueiden ohella

edustaja tolvanen kuitenkin rikoslain todellisena käytännön asiantuntijana perusteli kantaansa rangaistusasteikon käyttämisestä mielestäni viisaalla tavalla

edustaja tolvanen otti myös esille poikien ympärileikkauksen johon puuttumista jostain syystä pidetä kovin ongelmallisena toisia puuttumista pidetään kovin ongelmallisena

olen edustaja tolvasen kanssa samaa mieltä siitä että poikien sukupuolielimen silpomisesta eli ympärileikkauksesta olisi syytä selvyyden vuoksi harkita säädettäväksi lailla

heikosti ja hätäillen valmistellussa hallituksen esityksessä ei edes yritetä arvioida asianmukaisesti sen vaikutuksia tasa arvoon ja esityksen työoikeudelliset vaikutukset sekä tilanteeseen sovellettava lainsäädäntö kuvataan puutteellisella tavalla

siksi perussuomalaisten mielestä myös etenkin eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunnan olisi pitänyt saada antaa hallituksen esityksestä lausunto

tasa arvon lisäksi hallituksen esitys on ongelmallinen huoltovarmuuden kannalta sillä suoja ja siirtymäaikojen jälkeen puolustusvoimien ruokahuolto voi päätyä tarjouskilpailun jälkeen monikansallisen suuryhtiön hoidettavaksi

arvoisa puhemies

ehdotan että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä hylätään

arvoisa puhemies

kiitos ministeri hautalalle lupaavan maltillisesta ja pohdiskelevasta puheenvuorosta

arvoisa puhemies

totta onkin että tämän hankkeen jota esimerkiksi puolustusvoimissa ei alun perin kannatettu takana on edellisen hallituksen puolustusministeri häkämies

tosiasiaksi kuitenkin jäänee kun asiassa tässä talossa edetään pidemmälle että hallituksessa olevat molemmat vasemmistopuolueet ja vihreät tulevat äänestämään tämän ideologista yksityistämistä ajavan voiko sanoa uusliberalistisen hallituksen esityksen puolesta enkä osaa pitää sitä ryhdikkäänä tai yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena toimintana

edustaja packalen kiteytti puheessaan aiheesta pitkälti kaiken olennaisen

mikä karmeinta tämä yksipuolinen aseistariisunta tehdään samaan aikaan kun puolustusvoimiin kohdistuu rauhan ajan suurimmat leikkauspaineet

ottawan sopimukseen liittyminen on strateginen virhe joka osaltaan nakertaa edellytyksiämme itsenäiseen ja uskottavaan koko maan puolustukseen

vielä on kuitenkin mahdollista jättää tämä sopimus ratifioimatta jättää jalkaväkimiinat puolustusvoimien varastoihin eikä tuhota niitä ja siten osoittaa että eduskunta ei ole kumileimasin

kansanedustajien tehtävä on ajaa suomen etua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ainoa vastuullinen ratkaisu isänmaan kannalta on äänestää ei ensi perjantaina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista määrätään pääsääntöisesti euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä niin sanotussa erioikeuspöytäkirjassa

suunta on oikea joskin jäljelle jäävien erinomaista työtä tekevien rauhanturvaajiemme turvallisuustilannetta on syytä seurata tarkkaan

hyväksyttäväksi ehdotettu jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemä erioikeuspäätös sisältää puolustusvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan tavanomaisia kansainvälisille elimille ja järjestöille sekä niiden työntekijöille myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia jotka koskevat vain viraston virkamiehiä ja ovat tarpeen virkatehtävien hoitamiseen

puolustusvaliokunta nosti lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle esille sen että kriisinhallintatehtävissä vapaaehtoisesti toimivien ammattisotilaiden ja reserviläisten fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota

tukea ja vaaratilanteiden käsittelyä on viime vuosien aikana pyritty parantamaan mutta jatkuva kehitys on tässä suhteessa välttämätöntä

arvoisa puhemies

ehdotukseen sisältyvällä voimaansaattamislailla on tarkoitus myös panna täytäntöön neuvoston päätökseen kaksituhattayksitoista kautta neljäsataayksitoista

olennaista on myös kiinnittää tarpeellista huomiota palveluksen jälkeisiin tukitoimiin muun muassa vakuutusturvan ja korvauskäytäntöjen osalta

suomen voimavarat osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan ovat luonnollisesti rajalliset

valiokunnan saaman selvityksen mukaan erioikeuspäätöksen julkistaloudelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi koskien lähinnä viraston palveluksessa olevien muutamien suomalaisten verotulojen menetyksiä sillä virkamiehet ovat virastolle verovelvollisia

yleisesti ottaen tämän päivän operaatiot ovat huomattavasti kalliimpia kuin ennen vanhaan niin sanotut sinibarettioperaatiot

yhdestä asiasta emme voi kuitenkaan tinkiä

arvoisa puhemies

marraskuuta tekemän päätöksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muu

yleiskeskustelu

perusongelmana on kuten olen aiemminkin todennut ettei suomi ole afganistanissa puolueettomana osapuolena turvaamassa rauhaa vaan kärjistäen sanottuna suomi on afganistanissa osapuolena sodassa tukemassa korruptoitunutta hallitusta maassa jossa rehottaa valtaisa huumebisnes

arvoisa puhemies

asiantuntijat arvioivat että tuolloin kansainväliset joukot voivat siirtyä koulutus ja tukitehtäviin mutta sotilaallisen ja taloudellisen tuen tarve ei poistu

ministeri ei ehtinyt valitettavasti vastata mutta jatkan tällä puolustusmateriaalisektorilla ja kysyn putu direktiivin toteuttamisesta

arvoisa puhemies

nythän on tilanne sellainen että suomi on tässäkin asiassa eun mallioppilas

sen sijaan isot eu maat kuten ranska kärjistäen sanottuna viis veisaavat putu direktiivistä ja vetävät härskisti kotiin päin vaikka puolustusmateriaalihankintoja pitäisi direktiivin mukaisesti kilpailuttaa

meidän tulee vetäytyä hallitusti pois afganistanista

tämän vuoksi esimerkiksi suomen lähtö libanonin unifil operaatioon on perusteltua mutta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa jossa rahaa on rajallisesti ja kotimaan puolustuksesta leikataan käsittämättömiä summia on pidettävä jalat maassa

kysyn ministeriltä

tämän sanomalla en kuitenkaan halua kiistää etteikö afganistanin kaltaisesta operaatiosta olisi saatu hyödyllistä sotilaallista oppia mutta sitä on saanut ja saa sittenkin vain rajallinen joukko

on päivänselvää että etenkin reserviläisten kertausharjoituksista on enemmän hyötyä suomen puolustukselle

todella eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa kiitän sivistysvaliokuntaa tuesta jonka se mietinnössään antaa kirjaston toiminnalle

remontista ja väistötiloissa toimimisen aiheuttamista haasteista huolimatta kirjasto ja sen henkilökunta ovat onnistuneet palvelemaan asiakkaitaan kiitettävästi

sivistysvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota tärkeään asiaan veteraanikansanedustajien muistitietoprojektiin aivan kuten edustaja heinonen edellisessä puheenvuorossaan

valiokunta toivoo harkittavan voitaisiinko projektiin osoittaa lisää voimavaroja niin kauan kuin veteraanikansanedustajien haastatteleminen on vielä mahdollista

arvoisa puhemies

tämän vilkkaan keskustelun ollessa jo ilmeisesti loppupuolella haluan vielä todeta että edustaja kääriäinen painotti mielestäni aivan oikein parlamentaarisen selontekoprosessin tärkeyttä

vien sivistysvaliokunnan viestiä eteenpäin ja toivon että tähän tärkeään asiaan löytyy lisäpanostusta

varuskuntien lakkautukset on syytä saada eduskunnan käsittelyyn puolustusvoimauudistus on avattava ja ministeri wallinin on vedettävä johtopäätöksensä

mistä nämä suhteettoman suuret säästöt otetaan se tuntuu olevan epäselvää hallitukselle itselleenkin mutta selvää on että ne tulevat heikentämään maamme puolustuskykyä

arvoisa puhemies

sitten on vielä tämä toinen haastatteluihin liittyvä useaan otteeseen täällä isossa salissakin puhuttanut asia eli istuvien kokeneiden pitkään kansanedustajana toimineiden haastattelut

käytänkin tilaisuuden hyväkseni ja onnittelen vasemmiston ja vihreiden pasifistisiiven kansanedustajia yhden perinteisen tavoitteenne oman maan puolustuksen alasajon edistämisestä mutta samalla hämmästelen maanpuolustukseen aiemmin myönteisesti suhtautuneen kokoomuksen leikkausintoa jopa aloitteellisuutta tässä asiassa

tähän mennessä haastattelut on rajattu veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin nimen mukaisesti vain kansanedustajan työnsä päättäneisiin edustajiin tai siitä taukoa pitäviin mutta tasaisin väliajoin on esitetty vaatimuksia siitä että myös pitkän parlamenttiuran tehneitä edelleen istuvia kansanedustajia voitaisiin ottaa haastatteluihin mukaan

pääministeri katainen eikö tämä ole takinkääntämistä sillä puolueenne sitoutui viime vaalikaudella puolustusvoimauudistuksen merkeissä jopa määrärahojen korotuksiin

rkpn linjaa en sen sijaan ihmettele

ministeri wallin teille tuntuu olevan se ja sama miten armeijalle käy kunhan dragsvikin varuskunta säilyy